tavoitteena on ennen muuta se että me saisimme vuokra asuntotuotantoa lisää sillä varmin tae siihen että ne vuokrat pysyisivät kohtuullisina tai niitä pystyttäisiin kohtuullistamaan on se että asuntoja on tarpeeksi

tämä etsivä nuorisotyö on monin paikoin ollut siis sektorirajoja rikkovaa ja erittäin monipuolista toimintaa jota on aina tehty sen mukaan mikä kunnissa on ollut tarve

me tarvitsemme kaikenlaista asuntotuotantoa emme pelkästään vuokra asuntotuotantoa ja sen takia hallitusohjelmassa on varsin kunnianhimoiset toimenpiteet myös muun rakentamisen helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi

on hienoa että ensi vuonna jälleen saamme kaksi tanssin yhden kuvataiteen yhden käsityön ja yhden sirkustaiteen oppilaitoksen taiteen perusopetuksen rahoituksen piiriin

sen tiimoilta pystytään sitten luomaan toimiva verkosto suomeen

eri kunnissa toimivat jossain määrin erilaiset toimintatavat ja näin saavat jatkossakin toimia mutta me haluamme että jokaisessa kunnassa nyt näihin asioihin kiinnitetään aivan erityistä huolta niin että yksikään nuori ei enää pääse kuba

itse jo viime kaudella jätelakia täällä talossa käsiteltäessä suhtauduin hyvin kriittisesti tähän pakkausjätteen tuottajavastuuseen

muun muassa kaavoitusta helpotetaan ja virtaviivaistetaan valituksia rajataan kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen eli niin että käytännössä ainoastaan ne keihin tuo asia suoranaisesti vaikuttaa ovat enää valitusoikeutettuja

näin pystymme lisäämään lasten ja nuorten harrastusedellytyksiä merkittävästi kunnissa mutta tässäkin on uudellekin opetusministerille vielä paljon työtä

se toimii tämäntyyppisessä maassa kohtuullisen hyvin tiiviisti asutuilla alueilla missä verkosto on helppo rakentaa kannattavaksi mutta pahaa pelkään että tämän siirtymäajankin jälkeen suomessa osalla tulee erittäinkin pitkät matkat näille keräyspisteille

keskusteluun

eduskunta hyväksyi ponsikäsittelyssä sentään täytynyt patiedotukset että laki kodin käsitteluun ei päättynyt ja asia on hukkumaan

ympäristövaliokunnassa itse nostin esille ja kirjasimme sen myös esille että tavoitteen pitäisi olla se että tämä pakkausjätteen keräysverkosto on kutakuinkin samanlainen kuin kauppamatka pisimmillään

arvoisa puhemies

on aivan aiheellista hieman huolestuneena seurata myös tämän suuren uudistuksen etenemistä

meillä myös esteettömyyslainsäädäntöä uudistetaan niin että enää jatkossa kaikkia asuntoja ei tarvitse tehdä esteettömiksi ja tämän uskotaan alentavan kustannuksia esimerkiksi opiskelija asunnoissa

tämä uudistus on äärimmäisen laaja ja se tulee toki hieman etupainotteisesti siihen nähden mihin olimme alun perin varautuneet

varmasti riittää että osa asunnoista on esteettömiä ja osa sitten voi olla pienempiä

myös hallitusohjelmassa on kirjattu että korjausrakentaminen ei enää jatkossa tule laukaisemaan niin sanotusti uudisrakentamistasoisia vaatimuksia energian tai muiden toimenpiteiden osalta ja sekin on yksi toimenpide millä haluamme helpottaa rakentamista ja saada myös korjausrakentamista eteenpäin

arvoisa puhemies

sen takia ympäristövaliokunnassa asetimme vaatimuksen että eduskunnalle pitää antaa vuoden päästä tämän lain voimaantulosta ensimmäinen väliaikaraportti miten verkosto on syntynyt ja sitten vielä myöhemmin pitää seurata myös sitä millä tavalla tämä pakkausjätteen täysi tuottajavastuu vaikuttaa jätteen laatuun eli saavutetaanko niitä tavoitteita että yhä pienempi määrä jätteestä menisi sinne penkkaan ja pystyttäisiin kokonaisuutena jätemäärää vähentämään

toisaalta aika usein tällä hallituskaudella olen kaivannut sitä vastuullista perussuomalaisten kansanedustajajoukkoa

muun muassa edustaja vistbacka oli hyvä esimerkki siitä vastuullisuudesta puheenjohtaja edustaja soinin kanssa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toki ihmetellä sopii sitäkin minkä takia tuotteita pitää niin älyttömän paljon pakata

te esitätte arvoisa oikeusministeri että valvottua koevapautta tehostetaan ja käyttöä edelleen laajennetaan

se oli tavoite ja tätä kokoomus ajoi mutta taloustilanne on nyt semmoinen että meidän on väistämättä tehtävä tämä tiukassa etunojassa ja sen takia asiaa on nyt viety eteenpäin

arvoisa puhemies

tässä nousivat esille homekoulut ja olen saanut tietooni että muun muassa uudenmaan ely keskuksessa makaa käyttämätöntä homekoulurahaa

onko teidän mielestänne oikein että tällaisissa tapauksissa ei ole harkinnan mahdollisuutta siinä että ensikertalainen vapautetaan tällaisesta rikoksesta näin olemattoman rangaistuksen suorittamisen jälkeen

eikö arvoisa ministeri näitä rahoja olisi nyt syytä laittaa liikkeelle ja saada nuo hankkeet liikkeelle jotka on nimenomaan tarkoitettu tälläkin rahalla elvytyshankkeina saada käyntiin

en usko siihen vaikka olisimme tarjonneet perussuomalaisille mahdollisuutta parlamentaarisesti valmistella tätä uudistusta että tältä perussuomalaisten joukolta olisi löytynyt vastuullisuutta tekemään niitä päätöksiä yhdessä niin kuin edelliseltä perussuomalaisten eduskuntaryhmältä

arvoisa ministeri voitteko kerran käydä läpi tuon päätöksenteon

tapahtuuko se niin että te voitte ministerinä näitä okliä turvata vai onko se yliopistojen hallitusten tekemiä ratkaisuja

tämä olisi tällekin salille varmasti hyvä kertaalleen vielä läpikäydä

tavoitteena on siis uudistaa puolustusvoimain sodan ja rauhanajan rakenteet ja toimintatavat tavoitteena kustannustehokkaat pienemmät mutta suorituskykyisemmät puolustusvoimat

aivan lopuksi kysyisin arvoisalta ministeriltä vielä millä tavalla yliopistolaki on vaikuttanut yliopistojen rahoitukseen

tässä salissa saa kovin erilaisen kuvan

itse pidän hallituksen päivitettyä hallitusohjelmaa hyvänä ja siinä olevia asioita hyvin perusteltuina

hieman huolestuneena olen kuunnellut muun muassa puolustusvaliokunnan puheenjohtajan edustaja niinistön puheenvuoroja

hallitus on sitoutunut vahvoihin toimiin yhtenäisen suomen ja kestävän hyvinvointiyhteiskunnan puolesta sekä edistämään monin tavoin talouden vakautta kestävän kasvun edellytyksiä tasa arvoa ja yhteiskunnallista eheyttä päämääränä nimenomaan se että yksikään suomalainen ei jäisi hyvinvoinnista osattomaksi ja juuri julkisen talouden tasapaino luo sen perustan suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle jota tulevaisuudessa tarvitsemme

olen jäänyt miettimään sitä onko oikeasti tilanne se että täällä puhutaan kauniita puheenvuoroja ja verrataan tämän hetken tilannetta talvisotaa edeltäneeseen tilanteeseen

itse asiassa perussuomalaisten malli ajaisi meidät hyvin lähelle cajanderin mallia

hallituksen ohjelmassa linjataan keskeiset elementit tasapainon saavuttamiseksi

nykyistä pidemmät työurat julkisen sektorin tuottavuuden kasvattaminen ja talouskasvua vahvistavat uudistukset ovat niitä positiivisia keinoja joilla taloutta voidaan vahvistaa

ne ovat veronkorotukset ja menoleikkaukset ja ainakin omasta mielestäni etusijalle asetan aina myönteiset hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa vahvistavat keinot ja olen tyytyväinen että tässä sinivihreän hallituksen hallitusohjelmapäivityksessäkin on otettu tämä linja

on hyvä että tässä salissa on käyty keskustelua myös rakentavassa hengessä erilaisista vaihtoehdoista ja ymmärrän erittäin hyvin sen että meillä on huolta alueellisesti siitä minkälainen merkitys sillä on kun omalta alueelta varuskunta poistuu

näitä tapahtuu lähes jokaisessa vaalipiirissä niin omassanikin ja silloin on tärkeätä että me huolehdimme siitä että valtio on vastuullinen työnantaja myös näissä tilanteissa

arvoisa puhemies

minun mielestäni meidän pitäisi olla mieluumminkin säätämässä lakia että saa pitää kaupat auki silloin kun kauppias näin itse haluaa mutta ymmärrän tämän lain lähtökohdan

meillä on ongelmia ollut kauppakeskuksissa tilanteissa joissa usein yksinyrittäjä taikka pieni yritys on joutunut tukalaan tilanteeseen kauppakeskuksen suurien kauppojen aukioloaikojen puitteissa olevien yleisten aukioloaikojen kanssa ja velvoite pitää auki parturi kampaamo taikka vastaava aina kauppakeskuksen sulkemishetkeen asti ja kaikkina pyhäpäivinä on tietysti ollut kohtuuton

arvoisa puhemies

tällaisia tärkeitä asioita ovat muun muassa takuueläke perhevapaajärjestelmän uudistaminen vanhemmuuden kustannustenjaon oikeudenmukaistaminen

nämä ovat sellaisia asioita jotka täytyy nostaa muun muassa lapsilisien indeksiin sitomisen ja lapsilisien tasokorotusten kanssa nykyhallituksen keskeisiksi saavutuksiksi ja arvovalinnoiksi joista on kiitosta annettava

on tärkeää että hallitus elää ajassa ja siksi tiukasta aikataulusta huolimatta täytyy antaa kiitosta että valtiovarainministeri urpilainen toi tämän hallituksen esityksen nyt heti ensi töikseen tänne eduskuntaan käsiteltäväksi yhdessä hallitusohjelman kanssa

tätä on yritetty edellisen lainsäädännön aikaan erilaisilla kirjauksilla saada eteenpäin vietyä mutta ne eivät ole toteutuneet sillä sopimukset joita kauppiaat ovat joutuneet tekemään päästäkseen kauppakeskuksiin ovat menneet yli näiden toiveiden

ja hieman olisin kaivannut tähän mutta edustaja feldt ranta lähti jo pois tarkkuutta ja selvitystä mistä tuo raha sitten kertyy

työelämän tasa arvon puutteiden poistaminen työn ja perhe elämän yhteensovittaminen kotityön arvostus elämänlaadun parantaminen ja kansainvälinen vastuu eivät tapahdu ilman aktiivista työtä

arvoisa puhemies

itse edelleen ihmettelen sitä että viime kaudella kun lainsäädäntöä kauppojen aukioloajoista uudistettiin silloinen hallitus esitti että luovutaan kokonaan parturi kampaamoiden aukiolon sääntelystä

tarvitsemme varmasti tuettua vuokra asuntotuotantoa mitä nyt ollaan lisäämässä mutta myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa ja kyllä siinä tärkein tae on itse asiassa tonttitarjonta ja kaavoituksen sujuvoittaminen

perhekustannusten jakautuminen pääasiassa naisten työnantajille aiheuttaa tänä päivänä monta ongelmaa

eli olisi annettu parturi kampaamoille vapaa oikeus pitää parturia ja kampaamoa auki silloin kun se tarpeelliseksi nähdään

naisvaltaisten alojen perusteettomat määräaikaiset työsuhteet ovat edelleen eräs työmarkkinoidemme suurimpia epäkohtia

jostain ihmeellisestä syystä eduskunnassa talousvaliokunnassa oli sitten sellaista viisautta että päätettiin että eipä tehdäkään niin vaan laitetaan parturi kampaamot myös tämän sääntelyn piiriin

tällaiset epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti nuorten koulutettujen naisten kohdalla

tässä on varmasti isot odotukset myös uudelle työministerille ihalaiselle

merkillepantavaa on sekin että perusteettomia pätkätöitä on eniten nimenomaan julkisella sektorilla ja tällainen työelämän epävarmuus nostaa edelleen ensisynnyttäjienkin keski ikää ja vähentää syntyvien lasten kokonaismäärää suomessa ja tähän asiaan on syytä nyt puuttua

rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat monet asiat ja näitä on tuossa paperissa myös kirjattu kuten myös mal sopimukset joita nyt ensimmäistä kertaa tehdään myös kasvukäytäville esimerkiksi helsinkihämeenlinnatampere ja helsinkilahti on mainittu tuolla osana

ja kuinkas ollakaan itsenäisyyspäivänä esimerkiksi lukuisat kansanedustajat myös tämän edellisen talousvaliokunnan jäseninä olleet edustajat istuivat tyytyväisinä parturi kampaamon penkissä ja siellä jouduttiin tekemään laitonta työtä

tässä keskustelussa kun valtiovarainministeri urpilainen esitteli ensimmäistä lisätalousarviotaan hän kertoi että tässä on varauduttu myös nokian irtisanomisiin mutta tässä itse esityksessä ei nokiaa sanallakaan mainita

no tämän asian edellisessä keskustelussa esille nostin ja nyt sitten tänä itsenäisyyspäivänä aika moni parturi oli hakenut näitä poikkeuslupia jotka maksavat kohtuuttoman paljon

kysyisin valtiovarainministeri urpilaiselta tai työministeri ihalaiselta minkälaisia toimenpiteitä nokia kaupungeille on tulossa ja minkä verran tästä on tarkoitus näihin toimenpiteisiin ohjata

olen luvannut itse tehdä lakialoitteen jolla tulen esittämään että parturi kampaamot vapautetaan tästä älyttömästä sääntelystä ja annetaan niiden toimia siten tulevaisuudessa ey heidän pitää parturi kampaamot auki silloin kun sen järkeväksi näkee

ja tämä hallituksen esitys takaa sen että he voivat myös halutessaan pitää kampaamonsa kiinni suurissa kauppakeskuksissa

kokoomus on ollut ensimmäinen suomalainen puolue joka esitti konkreettisia esityksiä nais ja miesvaltaisten alojen palkkatasa arvon saavuttamiseksi ja otti sen tavoitteekseen

hallitusohjelmakirjaus perhevapaajärjestelmän uudistamisesta tulee tehdä niin että sen kustannukset siirretään yhteiskunnan maksettavaksi eli pois vain naisvaltaisten alojen työnantajilta

niin kuin näissä puheenvuoroissa on esille tullut työttömyyden hoito on yksi tämän hallituksen tärkeimpiä asioita

perhevapaat tulee jakaa mielestäni tasapuolisemmin niin että kummallekin vanhemmalle mahdollistetaan oma vapaaehtoisesti käytettävä vapaa ja kolmannen osan vapaista vanhemmat voisivat jakaa keskenään

nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito mutta myös kaiken työttömyyden hoito on tärkeää ja on tärkeää että se nostetaan ykkösasiaksi

näin varmistetaan miesten oikeus perhevapaaseen parannetaan naisten asemaa työmarkkinoilla ja varmistetaan perheiden elämäntilanteen mukainen valinnanmahdollisuus

mielellään kuulisi tuoreen työministerin mietteitä miten tämän suuren saran kimppuun aiotte hyökätä

tällä hallituskaudella ollaan tekemässä toimenpiteitä että nimenomaan ne ketkä näitä asuntoja eniten tarvitsevat sinne myös pääsevät

eli on tulossa rajauksia ja tulorajoja ja myös tulorajoja ollaan valmiita tarkastamaan sen mukaan kun tulot kasvavat

se on varmasti järkevää että niissä asunnoissa asuvat ne jotka niitä asuntoja eniten tarvitsevat

mikä sitten asumisen hintaan eniten vaikuttaa on se että meillä pitää olla riittävästi asuntotuotantoa

en tunnista edustaja saarikon puheista sitä vastuullista keskustaa jonka kanssa olen tottunut tässä talossa neljä vuotta työtä tekemään

jos me katsomme suomea isommassa kuvassa niin ei meillä ole oikeastaan kuin pääkaupunkiseutu ja ehkä muutamia suuria kaupunkeja muita joissa on tämäntyyppisiä ongelmia

tällä hetkellä kaikkiin asuntoihin on tunkua ja tarvetta puhumattakaan siitä mitä sitten tulee tapahtumaan kun osa joka tapauksessa näistä turvapaikanhakijoistakin tulee asunnon saamaan

mistä te leikkaatte vai ettekö leikkaa mistään

arvoisa puhemies

olen edustaja sasin kanssa hyvin samaa mieltä

arvostettu puhemies

itse en usko siihen hajasijoittamiseen ja siihen että he pysyisivät ympäri koko suomenmaan vaan kyllä ne ihmiset tulevat myös hakeutumaan kohti pääkaupunkia tai muita kaupunkiseutuja ja tulevat aiheuttamaan lisää haasteita asuntotuotannolle

ulkopoliittinen instituutti tekee hyvää tutkimustyötä arvokasta tutkimustyötä ja minun mielestäni meidän poliitikkojen on kyllä syytä osata arvostaa oman mielipiteen lisäksi myös ulkopuolista puolueetonta tutkimustyötä

arvoisa puhemies

päätöksenteko ja raha ovat kulkeneet käsi kädessä toisaalta vastuu ja valta ovat kulkeneet käsi kädessä

itse keskityin lähinnä näihin pienempiin asioihin jotka minun mielestäni vaativat lisää työstämistä ja ovat osaltaan aika merkittäviäkin

kertokaa te puolueenne varapuheenjohtajana edustaja saarikko millä tavalla talous saadaan tasapainoon vai onko keskustasta tullut oikeasti tällä hallituskaudella todellinen ei puolue

ihmettelen hivenen sitä edustaja mustajärven toteamusta että tutkijan etiikka ja ylpeys on ollut hukassa ulkopoliittisen instituutin tutkimuksissa

puhuin alkylaattibensiineistä maakaasun ja biokaasun hyödyntämisestä liikenteessä

sotea ei ole saanut oikeastaan suomessa arvostella mutta kyllä siihen hivenen minun mielestäni on aihetta

minun mielestäni tällaisen syytöksen jälkeen olisi hyvä kertoa missä näin ulkopoliittinen instituutti on toiminut

yhtenä voisi nostaa esille maalämpöpumput joita pitäisi ehdottomasti suomessa pystyä lisäämään

sote ratkaisu vie kunnilta päätösvallan sosiaali ja terveysasioihin ja antaa vastineeksi valtaosalle yhä suurenevan ja alati kasvavan laskun

minkälainen tutkimus sitten vasenryhmälle kelpaa se olisi myös mielenkiintoista tietää kun nimenomaan on haluttu että meillä poliitikoilla jotka ulko ja turvallisuuspolitiikan parissa teemme työtä olisi myös sitä puolueetonta tutkimustietoa käytettävänä

se asia joka tästä pienten asioiden listasta jäi puuttumaan ja jonka haluan nostaa vielä esille on järjettömyys joka maassamme ei millään muutu eli kyse on hevosenlannan käytöstä lämmityksessä

arvoisa ministeri uskotteko te että nyt sovittu sote malli turvaa palvelut kaikkialla suomessa ja taittaa kustannusten kasvun

mitä avustajajärjestelmään tulee niin olen itse sitä mieltä että nykyinen järjestelmä toimii varsin hyvin ja en itse ymmärrä sellaisia suunnitelmia että avustajat siirrettäisiin eduskuntaryhmien alaisuuteen ainakaan siinä tapauksessa että näihin jokaiseen eduskuntaryhmään synnytettäisiin uusi raskas järjestelmä pyörittämään avustajien henkilöstöpolitiikkaa

saksa ja moni muu euroopan maa sallii hevosenlannan polton aivan ilman jätteenpolttolaitteistoja mutta jostain kummallisesta syystä suomessa tätä asiaa ei saada kuntoon

tässä strategiassa puhutaan kyllä uusiutuvasta energiasta ja myös lannasta mutta ei tästä lähestymistavasta lainkaan

olen siitä tässäkin salissa useamman kerran puhunut

minun saami eni tietojen mukaan ei ole tuolta kansliasta missä he nykyään ovat tarkoitus vähentää mitään

jos emme tätä asiaa saa siis järkeistettyä omalla lainsäädännöllä tai sen tulkinnalla niin sitten olisi minusta korkea aika pitää yhteyttä ja olla aktiivinen eun suuntaan

nimittäin tämä on hyvä esimerkki siitä miten kannattaisi kaikki keinot nyt ottaa tässä työssä käyttöön

arvoisa puhemies

tässä on puhuttu illan aikana useassa puheenvuorossa siitä miten maamme onnistui selviytymään tuosta ehkä historiamme jyrkimmästä syöksystä joka yllättäen maailmanlaajuisen talouskriisin myötä tuli ja kyllä kaikki tilastot osoittavat että olemme elvytyksessä onnistuneet hyvin ja nuo ratkaisut ovat olleet oikeita

kärkkäinen puhui turpeesta ja sen uusiutumisesta niin haluan tässä nostaa esille että lopella haapastensyrjässä paraikaa tehdään myös tutkimustyötä siitä miten turvetta voitaisiin uudelleen kasvattaa

arvoisa puhemies

selvitetään tutkimustyönä muun muassa olosuhteita ja optimaalista veden määrää sille että näillä turvesoilla pystyttäisiin tulevaisuudessa turve saamaan kasvamaan uudestaan

arvoisa puhemies

aivan tähän oikeusministeriön hallinnonalan loppuun haluan vielä nostaa kertaalleen esille seksuaalirikollisten rangaistukset suomessa

toki työttömyys kasvoi niin kuin tuollaisessa syöksyssä luonnollisesti tapahtuu mutta elvytyksellä pystyimme varsin paljon tilannetta korjaamaan ja se on tietysti monen ihmisen ja monen yrityksen ja sitä kautta monen työpaikan onni että näin päätimme toimia ja näin toimimme